mietintö oli yksimielinen

monen äidin mutta ehkä ennen kaikkea monen isän tosiasiallista mahdollisuutta valita lapsen hoito kotona rajoittavat vanhakantaiset asenteet työelämässä

tämän uudistuksen vaikutuksista yhden tuleekin olla se että työelämässä vanhempien lakisääteiset oikeudet saada jäädä kotiin hoitamaan lastaan todella toteutuvat

arvoisa puhemies

hallitus esittää lukiolakia muutettavaksi siten että kielten opetukseen sisältyisi muiden osa alueiden arvioinnin ohella erikseen suullisen kielitaidon arviointi

nykyisellään kielitaidon arviointi on opetushallituksen opetussuunnitelmien määrittelemällä tavalla osa jokaista kurssia

myös kelamaksun poisto vahvistaa kuntataloutta

venäjä on toiminut kansainvälisen oikeuden vastaisesti ottamalla haltuun sotilaallisella voimalla krimin osan toista suvereenia valtiota

sen takia tämä kotihoidon tuen uudistus on isoin askel mikä tällä hallituskaudella tullaan ottamaan vanhemmuuden kustannusten tasaamiseksi

suomen tasavallan presidentti sauli niinistö oli yksi ensimmäisistä eurooppalaisista johtajista joka tuomitsi venäjän toiminnan kansainvälisen oikeuden vastaisena

tällä hetkellä itäisessä ukrainassa on suuri joukko venäläisiä sotilaita ja sotakalustoa käymässä sotaa separatistijohtajien rinnalla jotka hekin taitavat kaikki olla venäjän kansalaisia

se oli ensimmäinen kerta kun päästökauppatuloja käytettiin kehitysyhteistyötämme vahvistamaan

tämä on mielestäni hyvä päätös hallitukselta linjata että päästökauppatuloilla täydennetään kehitysyhteistyömäärärahoja

välikysymyksessä todetaan

nykyinen järjestelmä edistää äitien jäämistä pois työelämästä pitkäksi aikaa nykyinen järjestelmä ei vahvista molempien vanhempien vanhemmuutta ja valinnanvapaus on tosiasiassa muodostunut hyvin kapeaksi

nyt näillä päästökauppatuloilla voidaan päästä sellaiseen tilanteeseen että tämän hallituksen kokonaissuoritus kehitysyhteistyösitoumuksessamme tulee olemaan kohtuullisella tasolla

eurooppalaisen valtion suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden loukkaus on jotain sellaista mitä emme voi vain ohittaa olankohautuksella

vaikuttaa siltä että uudistettu kotihoidon tuki palvelee näitä keskustankin nimeämiä tavoitteita nykyistä paremmin

se on varallisuuteen kohdistuva vero ja nyt kun varallisuusveroa ei enää ole voidaan kiinteistöveron asteittaisella nostolla kompensoida varallisuusveron synnyttämää aukkoa

arvoisa puhemies

jatkossa pitää löytyä valmiutta myös pääomaverotuksen maltilliseen korottamiseen veropohjan laajentamiseksi ja verotuksen rakenteen parantamiseksi

meillä ei ole tarkkoja takeita siitä että juuri näillä pakotteilla kriisi ratkaistaan

kehitysyhteistyötähän suomi harjoittaa sellaisessa ilmapiirissä jossa itse asiassa ne maat jotka ovat pitkäaikaisia kumppaneitamme ovat sitoutuneet samoihin vuosituhattavoitteisiin kuin mihin suomikin on sitoutunut

erityisesti laaja nollaverokanta eli verovapaiden osinkojen määrä on ongelma johon muun muassa jorma ollila on kiinnittänyt huomiota

olen seurannut keskustelua pakotteista tarkkaan ja vaikuttaa siltä että lopulta nekin jotka ovat näitä pakotteita kritisoineet katsovat että jotain meidän on pitänyt tehdä

suomi on omalta osaltaan sitoutunut siihen että olemme rahoittamassa kehitystä ja sitten olemme tietenkin sitoutuneet niihin tärkeisiin tavoitteisiin jotka vuosituhattavoitteet ovat eli esimerkiksi äärimmäisen köyhyyden puolittaminen puhtaan veden saannin lisääminen peruskoulutus kaikille maailman lapsille

olisin kysynyt maatalouden aihepiiristä

suomessa ja euroopan unionissa pidetään hyvin tärkeänä sitä että meidän maataloutemme olisi ympäristöystävällistä terveyden kannalta hyvää ja sellaista jonka euroopan kansalaiset eettisesti hyväksyvät

nämä ovat tavoitteita joita suomalaisilla kehitysyhteistyövaroilla viedään eteenpäin esimerkiksi mosambikissa tansaniassa sambiassa ja afganistanissa

mielestäni tärkeää tässä keskustelussa ja tämän budjetin käsittelyssä on katsoa niitä asioita millä voimme luoda ihmisille uusia mahdollisuuksia tilanteita joissa he voivat tarttua uusiin mahdollisuuksiin

yhdysvalloissa maataloutta harjoitetaan jonkin verran toisenlaisten periaatteiden vallitessa kuin mitä euroopan unionissa tehdään

tämä on linjamuutoksena iso mutta myös tarpeellinen kun ajattelemme ilmastonmuutoksen vakavuutta

arvoisa puhemies

miten neuvottelut ovat edenneet maatalouden osalta

perussuomalaisten vastalauseessa kehitysyhteistyömäärärahoista on tehty hyvin runsaskin vähennys

arvoisa puhemies

eihän tämä tarkoita sitä että meidän tarvitsisi hyväksyä esimerkiksi sellaista hormonien käyttöä lihantuotannossa jota emme ole täällä halunneet hyväksyä

ukraina on maana huonossa jamassa korruptoitunut ja köyhä

tässä kohtaa lupaavimmat asiat mielestäni ovat säädetty työttömyysturvan suojaosa ja nyt eduskunnan käsittelyssä oleva asumistuen suojaosa jotka parantavat esimerkiksi lyhytaikaista tai melko pienipalkkaista työtä vastaanottavien käteenjääviä tuloja

siinä pikemminkin pohdiskellaan sitä että ehkä on näin että yksi tavoite olisi kustannustehokas mutta toisaalta siinä pohdiskellaan myös niitä etuja mitä erityisesti energia alan toimijoille olisi siitä että meillä on uusituvan energian tavoite ja energiatehokkuustavoite

arvoisa puhemies

investointisuojasta katsoisin että parasta olisi pyrkiä siihen että tämäntyyppisiä asioita ja valituksia joita mahdollisilla investoijilla on ei pääsääntöisesti käsiteltäisi välimiesoikeuksissa vaan ihan normaalisti esimerkiksi suomen oikeuslaitoksessa

ongelmien ytimessä on poliittisten päätöksentekijöiden ja oligarkkien keskinäiset tiiviit suhteet ja yksityisen edun meno yleisen edun edelle

ruohonjuuritason kansalaisjärjestöjen työtä halutaan tukea ja kehitysyhteistyön pirstaleisuutta halutaan vähentää

myös koulutukseen suunnatut panostukset ovat sellaisia jotka tulevaisuudessa parantavat ihmisten mahdollisuuksia ja uskon että yksi näistä tärkeistä uudistuksista on myös kotihoidon tuen jakaminen molempien vanhempien kesken

on totta että meillä ei ole tulevaisuudesta sellaista täsmällistä tieteellistä tutkimusta joka todistaisi minun tai edes teidän näkemyksenne suomen työpaikkojen edusta todeksi

euroopan unionin yksi tärkeimmistä tehtävistä on antaa oma panoksensa siihen että ukraina voi kriisin rauhoituttua uudistaa talouttaan ja julkista hallintoaan siedettävälle tai normaalille tasolle

arvoisa puhemies

keskustelussa on tullut ilmi se että talouden tila on synkentynyt jopa siitä ajankohdasta kun tämä lisätalousarvio oli lähetekeskustelussa eduskunnassa

arvoisa puhemies

minusta selvästi näyttää siltä että meidän nimenomaan kun meillä on sitä osaamista uusiutuvassa ja tehokkuudessa kannattaisi pyrkiä siihen että koko euroopan unionin tasolla näissä asioissa nimenomaan tapahtuisi päästöjen vähentämistä jotta meille syntyisi työpaikkoja

otin itse silloin esiin sen kysymyksen että nuorisotakuun toteutuminen on todella kaukana vielä tällä hetkellä

nyt valtiovarainministeri urpilainen on puhunut lisätalousarviosta budjettiriihen yhteydessä

jaamme tässä salissa varmasti kaikki huolen nykyisestä tilanteesta ja jaamme tavoitteen siitä että suomessa täytyy syntyä uutta työtä ja yrittäjyyttä työllisyysaste tulee saada nousuun ja työttömyys alenemaan

suomalainen teollisuus käyttää energiaa tällä hetkellä suhteellisen tehokkaasti mutta parannettavaa löytyy edelleen kaikilta aloilta sementtiteollisuudesta metallien valmistukseen ja metsäteollisuudesta kemianteollisuuteen

palaan vielä tähän tutkijoiden tekemään arvioon näistä kahdesta lakiluonnoksesta metsälakiesityksestä ja metsätuholakiesityksestä

venäjän kielen ja venäjänkielisten aseman turvaaminen kuten muidenkin ukrainan vähemmistökielten aseman turvaaminen on yksi tärkeä kysymys kriisin jälkeisessä ukrainassa mutta kielellisen ryhmän kaltoinkohtelu ei ole tämän kriisin syy

on varmaan nyt jonkinlainen väärinkäsitys että tämä tutkijoiden arvio ei olisi tuonut mitään eväitä näiden lakien parantamiseen

arviota oli tekemässä useita ansioituneita tutkijoita ja arvio myös perustuu siihen että tässä maa ja metsätalousministeriön omassa esityksessä useiden pykälien osalta heikennettäisiin sitä säätelyä mitä monimuotoisuuden suojelulle tällä hetkellä metsälaki takaa

vihreä eduskuntaryhmä toivoo että esitykset suurten energiayhtiöiden ansiottomia arvonnousuja verottavasta windfall verosta sekä jäteveron laajentamisesta koskemaan myös yksityisiä kaatopaikkoja saadaan eduskuntaan mahdollisimman ripeästi

jos ajatellaan keski afrikan tilannetta ja sitä millä tavalla onnistumme tai epäonnistumme tuon humanitäärisen kriisin eskaloitumisen estämisessä niin varmaan tärkeämpi kysymys kuin se miksi tässä ei käytetty näitä taistelujoukkoja on se jota ministeri tuomioja omassa puheenvuorossaan pohdiskeli eli se että eun oma toiminta tämän operaation liikkeelle lähtemisessä on ollut valitettavan hidasta eikä joukkoja vieläkään ole kyetty muodostamaan

metsätuholain osalta ei otettu huomioon ministeriön oman työryhmän aikaisempia ehdotuksia siitä millä tavalla metsätuholakia voitaisiin järkeistää

elinkeinopolitiikasta ja siitä mikä kääntäisi tämän suomen suunnan millä tavalla saisimme työllisyyden työpaikat ja yrittämisen kasvuun olen itse sitä mieltä tosin eri mieltä kuin edustaja rajamäki joka paljon murehti tätä rikkidirektiiviä itse uskon siihen että suomessa tarvittaisiin enemmän roh keutta ympäristöpolitiikassa enemmän rohkeutta uudistaa suomea olla edelläkävijä erilaisissa asioissa

kööpenhaminan ilmastoneuvottelut ovat tämän vuoden joulukuussa se globaali kehys jossa myös talouden elpymisen on tapahduttava

nuorisotakuu oli vihreille todella tärkeä tavoite vaaleissa ja siksi tuntuu erityisen masentavalta että sen tavoitteet eivät lainkaan ole toteutuneet

ministerin mainitsema metsänomistajien vapauden lisääntyminenhän on hyvä asia mutta ei se sellaisenaan pelkästään takaa monimuotoisuuden suojelua talousmetsistä joten kysyisin aikooko ministeri vielä uudelleen käydä läpi tämän tutkijoiden arvion ikään kuin puhtaalta pöydältä ja avoimin mielin

uusi kansainvälinen ilmastosopimus on välttämätön jotta emme peruuttamattomalla tavalla vahingoittaisi ympäristöä joka on kuitenkin myös taloutemme perusta

takuun piti astua voimaan viime vuoden alusta mutta siitä lähtien nuorten työttömyysjaksot ovat vain pidentyneet ja yhä suuremmalla osalla nuorista työttömyys kestää yli kolme kuukautta

olisin pyytänyt ministeriä vielä hieman analysoimaan mistä hän arvioi tämän johtuvan

olen tosi kiitollinen siitä että edellisellä hallituksella oli rohkeutta tehdä tämä rikkidirektiivipäätös olla parantamassa ympäristön tilaa ihmisten terveyden tilaa ja todella toivon että tällä hallituksella on loppujen lopuksi roh keutta olla mukana parantamassa itämeren tilaa typpipäästöjen osalta

suomen ympärillä taloustilanne on ollut vielä paljon vaikeampi kuin meillä

menestyminen energiatehokkuudessa ja uusiutuvan energian osaamisessa on kuitenkin kiinni siitä että olemme itse kotimaassa sitoutuneet näihin päämääriin

toinen kysymykseni oli ryhmäpuheessa esiin ottamani ja myös edustaja komin esittämä kysymys miten tämän operaation valmistelussa on otettu huomioon päätöslauselma naiset rauha ja turvallisuus

meidän tulee nyt keskittyä asioihin joita hallitus on tehnyt ja joita kannattaa jatkaa sellaisiin uudistuksiin jotka auttavat meitä pääsemään mukaan myönteiseen uusia työpaikkoja synnyttävään kehitykseen

kehyksen päätökset ympäristöveroista ovat osa suomen talouden rakenteiden muokkaamista ilmaston kannalta kestävään suuntaan

en usko että vain katsomalla menneisyyteen pitämällä huolta siitä että mitään ympäristösäätelyä ei uusita suomeen syntyisi uutta yrittämistä ja työpaikkoja

kyllä meille uusia yrityksiä uusia työpaikkoja uutta teollisuutta syntyy nimenomaan silloin jos olemme uudistajien joukossa ja niiden joukossa jotka näkevät että tämä nykyinen tapa toteuttaa taloutta niin että emme ole ympäristön kantokyvyn rajoissa ei ole kestävä vaan tarvitsemme rakenneuudistuksia ja maailman uudelleenrakentamista sillä tavalla että myöskään ympäristön kantokyky ei ylity

sitä surullisemmalta tuntuu että vaikka kuinka ymmärtäisi nyt ei ole jotain sellaista mitä voisi hyväksyä silmiemme edessä

tilanteen vaikeudesta huolimatta suomen tulee kaikin tavoin kaikin sen käytössä olevin keinoin etsiä reittiä takaisin kohti rauhantilaa vakautta ja valtiollisen suvereniteetin kunnioitusta

silloin samme myös uutta yrittämistä ja uusia työpaikkoja

se avaa pienituloisille uusia mahdollisuuksia tehdä töitä kun työn vastaanottaminen ja työn tekeminen tulee kannattavammaksi ihmiselle itselleen

pienituloisten verotus kevenee samaan aikaan ja tämä myös lisää käteen jääviä tuloja ja parantaa pienituloisten kotimaista kysyntää luovaa osuutta

arvoisa puhemies

kuten jo aikaisemmassa keskustelussa totesin on suuri ilo kansanedustajana ja ympäristövaliokunnan jäsenenä olla käsittelemässä tänä keväänä kahden hienon uuden kansallispuiston perustamista

ympäristövaliokunta vieraili viime viikolla teijon kansallispuiston alueella ja uskon että me kaikki olimme hyvin vaikuttuneita tästä alueesta

kiitän valiokunnan puheenjohtajaa siitä että hän oli järjestänyt tämän vierailun koska uskon että meidän on erittäin hyvä valiokunnassa myös käsitellä tätä esitystä kun olemme kaikki alueeseen tutustuneet

on hyvä muistaa tässä keskustelussa jossa metsästys on saanut välillä niin hirveän suuren roolin että kansallispuistoja perustetaan nimenomaan sitä varten että maamme eri osissa arvokkaat ja edustavat luontotyypit säilyisivät ja toisaalta myös sitä varten että ihmiset eri puolilta suomea voisivat tutustua kotimaamme luontoon retkeillä siellä virkistyä siellä

tämän takia olen erityisen iloinen siitä että hallitus on tehnyt uudistuksia jotka parantavat naisten mahdollisuuksia osallistua osa aikaiseen työhön ja että myös päivähoitoa on uudistettu tähän suuntaan